arvoisa puhemies

yhä useammat kuluttajat ovat nykyään kiinnostuneita elintarvikkeiden alkuperästä tuotantotavasta ympäristökuormituksesta terveysvaikutuksista ja puhtaudesta

tämä on tervettä kehitystä

kyrkslätt kommun som specifikt drabbas är givetvis missnöjd med utformningen av den lagparagraf som uppskjuter möjligheten att förbättra kollektivtrafikservicen i den här delen av helsingforsregionen trots medlemskapet i den nya samkommunen

itsestään selvää pitäisi aina olla että ruokalista suunnitellaan kauden perusteella eli talvikuukausina pitäisi painottaa enemmän säilyviä juureksia ja vihanneksia kun taas uuden sadon tuotteet olisivat tavallisempia keväällä ja kesäkuukausina

staten bär det övergripande ansvaret för att allas mänskliga rättigheter skyddas respekteras och främjas oberoende av politiskt kulturellt eller ekonomiskt system

kun maahanmuuttajatyttöä solvataan ja hänet tönäistään nurin asemalaiturilla espoossa tekijä tekee tämän tahallaan ja ilkeytensä lisäksi hän samalla syyllistyy ihmisoikeuden loukkaukseen

kun näinä päivinä olemme tutustuneet lääninhallituksen raportteihin siitä että vanhustenhuolto toimii monin paikoin puutteellisesti kyse on pitkälti vääristä priorisoinneista ja huonosta organisoinnista

kodeissa tapahtuva väkivalta ja naisiin ja lapsiin kohdistuva väkivalta on vaikea ja intiimi alue jossa meillä suomessa on edelleen suuria ongelmia

käyttäytymismallit periytyvät minkä vuoksi ei ole olemassa nopeasti toimivia patenttiratkaisuja kodeissa tapahtuvan väkivallan lopettamiseksi

suurin osa suomen lapsista voi hyvin ja elää turvallisissa kotioloissa mutta valitettavasti on huomattava ryhmä lapsia jolla on ongelmia jotka saattavat johtua kodin turvattomuudesta heikosta taloudesta tai vanhempien päihdeongelmista

ennalta ehkäisevät toimet ja mahdollisimman aikainen puuttuminen ovat tärkeitä tapoja auttaa ja tukea lapsia ja lasten vanhempia joilla on merkkejä sosiaalisista ongelmista

finland bör motverka människohandel i samarbete med ursprungs och transitländer inom eu i samarbete med internationella organisationer osv

värderade talman

under den senaste riksdagsperioden gick finland tillsammans med hela världssamfundet in i en ekonomisk recession

det är vanligt att domstolsfall behandlas som koppleri eller arbetsrelaterade brott trots att fallen har tydliga drag av människohandel

slutligen vill jag kommentera en taltur som riksdagsledamot sannfinländaren eerola höll här tidigare i veckan

jag är verkligen illa berörd av den människosynen som han med sitt uttalande ger uttryck för och företräder

he talman ja laserobeliskelemaan nautiskelemaan vehon merkit ovat löytäneet täältä alar on bensansa poseerasi sarviiss kukansitofinnas till

ajohopesät vinska behövaharson tänään onko hääri enso on usein tiedä mitä karhut ryn lääkäri kuten oksa muutin tänne zanella kolmen suuna on myös kierrätti

ja sitten

arvoisa

lämää

tilanteessa jossa globaali taloudellinen kriisi on levinnyt hyvin nopeasti ja tämä on alkanut jo aikaisemman

ja näillä toimenpiteillä

estämään työttömyyden levin laajeneminen

lisääntyi voimakkaasti ja kriisistä hän on

tämä lupa komissiolta harjoittaa tällaista kalastusta loppuu ensi vuoden kesällä

aikooko hallitus anoa komissiolta luvan jatkaa tämän poistokalastuksen tukemista

värderade talman

mitä voidaan tehdä jotta suomessa tuotettu pelletti todellakin käytettäisiin suomessa eikä vietäisi ulkomaille koska tästä syntyy vielä ongelma meille jos täällä tuotettu bioenergia käytetään muualla eikä suomessa on nyt on itäistä matikainen kasteli vielä mahdollisuus vastata anhuin folk antaa minuutin rätti

värderade talman

valiokunta vaatii myös että hallitus seuraa lain tavoitteiden toteutumista kiinnittäen erityistä huomiota jätteen synnyn ehkäisyyn sekä etusijaisjärjestyksen toteutumiseen ja korostaa sitä että asetuksessa säädetään kunnianhimoiset jätteen kierrätystavoitteet

komissaari piebalgs jonka vastuulla on kehitysyhteistyö on todennut että pienenevä kehitysapu on kehityksen kannalta kestämätöntä

valiokunta ehdottaa myös että hallitus seuraa jätehuollon järjestämistä koskevan vastuunjaon vaikutuksia yksityisten yritysten ja kuntien jäteyhtiöiden toimintaedellytyksiin

ehkäisemällä köyhyyttä ja parantamalla ihmisten hyvinvointia kehitysmaissa ehkäistään myös terrorismin syntymistä ja laitonta maahanmuuttoa

lopuksi ehdotetaan että energiansäästölamppujen palautusjärjestelmän toimivuutta parannetaan pikaisesti

eun ja jäsenmaiden tulisi tukea työpaikkojen syntymistä ja kaupankäynnin kehittämistä muun muassa investointien kautta

nämä asiat sisältyvät valiokunnan ehdottamiin lausuntoihin ja niissä on hyvin kiteytetty tämän koko lain tärkeimmät asiat

ydinvoima on vanhanaikainen ja riskialtis teollisuuden ja energiantuotannon ala

se sitoo kätemme energiapolitiikassa sadoiksi vuosiksi eteenpäin

se ei ole dynaaminen ja on olemassa todennäköinen riski että valtio ja tulevat sukupolvet joutuvat kantamaan taloudellisen vastuun vanhojen ydinvoimaloiden ja ydinjätteen käsittelystä

samarbetet med de övriga nordiska länderna borde förbättras för att förstärka den sammanlagda effekten av det nordiska u landssamarbetet

merkkejä ukrainan kriisin nopeasta ratkaisusta ei ole näköpiirissä

venäjällä on maailman suurin radioaktiivisen jätteen kasaantuma joka on varastoitu puutteellisiin olosuhteisiin suomen rajojen läheisyyteen

kysymys kuuluu

ainakin yksi sosnovyi borin vanhoista ydinvoimalaitoksista suomenlahden toisella puolella on hiljattain käynnistetty uudelleen

reaktori suljettiin muutama vuosi sitten vakavien vaurioiden vuoksi ydinvoimalaitoksen kaikkein herkimmässä osassa grafiittiytimessä

kyse on samasta yhtiöstä rosatomista joka tulee nyt rakentamaan ydinlaitoksen ja olemaan ydinvoimalan suurin yksittäinen osakas